arvoisa puhemies

elintason nousun myötä olemme luoneet kuin huomaamatta elinympäristön jossa ihmisen fyysinen kokonaisaktiivisuus on dramaattisesti vähentynyt jopa siinä määrin että siitä on tullut ihmisen hyvinvointia ja terveyttä uhkaava tekijä

sillä on vahva yhteys kansantalouteen kansanterveyteen mielenterveyteen työurien pituuteen terveyspalveluiden tarpeeseen syrjäytymiseen ja vanhenevan väestön toimintakykyyn

myös hallitus on nostanut tulevaisuusselonteossaan liikkumattomuuden suomalaista työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä heikentäväksi tekijäksi

oleellisin asia tämänpäiväisessä keskustelussa on ymmärrys siitä että väestön fyysinen aktiivisuus ei ole sama asia kuin urheilu ei sama asia kuin liikuntaharrastus eikä edes sama asia kuin terveysliikunta tai kuntoilu

tällöin myös keinot puuttua ongelmaan ovat erilaiset kuin mitä perinteisellä liikuntapolitiikalla on totuttu tekemään

kiitän siis tästä mahdollisuudesta keskustella asiasta tänään täällä eduskunnassa vakavasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta

samalla autoistuminen työn muutos ja tietotekninen kehitys ovat vaivihkaa tehneet ihmisestä fyysisesti passiivisen

viimeaikaiset tutkimukset osoittavat selkeästi että liikunnan harrastaminen erillistoimintona ei yksistään riitä väestön hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon

tilannetta kuvastaa hyvin se että urheiluseuroissakin liikkuvista lapsista vain noin puolet liikkuu sen verran kuin terveyden kannalta pitää

luonnollisesti ongelma korostuu niiden yksilöiden kohdalla jotka kiertävät perinteiseksi mielletyn liikunnan ja urheilun kaukaa ja heitä on valitettavan paljon

näistä selittävistä tekijöistä johtuen suositusten mukaiseen liikunnan määrään yltää vain noin puolet lapsista kymmenes aikuisväestöstä ja muutama prosentti ikäihmisistä

kustannukset muodostuvat paitsi suorista palvelujärjestelmän kustannuksista kuten terveydenhuollon käynneistä toimenpiteistä sairaalapäivistä lääkkeistä ja ennaltaehkäisyn kustannuksista myös epäsuorista tuottavuuden kustannuksista kuten sairauspoissaoloista tuottavuuden heikentymisestä ja ennenaikaisista kuolemantapauksista

liikkumattomuudesta aiheutuvien kustannusten ja toimenpiteiden kansantaloudellista merkitystä sekä kustannusvaikuttavuutta on tutkittu toistaiseksi riittämättömästi